arvoisa puhemies

alkoholin haittoja on tärkeää yrittää torjua lainsäädäntöä uudistamalla mutta toisaalta liian tiukka sääntely voi loppujen lopuksi kääntyä itseään vastaan

nykytilanteessa ja resurssipulassa ei tule kuormittaa postin henkilökuntaa entisestään minkä vuoksi suomea koskevan varauman jättäminen on tarkoituksenmukaista

on näitä työntekijöitä jotka esimerkiksi opiskelujensa ohessa työskentelevät kaupan alalla ja jotka paremmin voivat niin sanotusti shoppailla näillä rahakkaammilla työvuoroilla

jatkossa on kuitenkin huolehdittava siitä että postin resurssit ovat sellaiset että myös vähemmistöryhmän eli näkövammaisten asemaa helpottavista toimituksista pystytään huolehtimaan

tässä kohtaa on erittäin tärkeää että vuoropäivähoito toimii jotta kaikilla on aidosti mahdollisuus työskennellä myös iltaisin ja viikonloppuisin

tämä vaatii toimivaa työvuorosuunnittelua ja myös ennakointia jotta kaikki pystyisivät tekemään työtä myös iltaisin ja viikonloppuisin

samaan aikaan on eduskunnassa budjetti ja rakennepakettien yhteydessä taisteltu muun muassa siitä ettei sosiaalihuoltolain uudistushankkeen päälle ole vedetty mustaa viivaa

nyt näiden taisteluiden jälkeen on viimein valmiina luonnos uudesta sosiaalihuoltolaista

lakiesitys on laaja kokonaisuus jonka avulla luodaan raamit kaikille sosiaalipalveluita tarvitseville lapsista aina vanhuksiin asti

kynnys avun hakemiseen on kuitenkin ollut nykyisin korkea niissä kunnissa joissa apua saadakseen on pitänyt ilmoittautua lastensuojelun asiakkaaksi

tiedän kuitenkin siitä huolimatta että myös suomessa tarvitaan rikoksen todistajien nykyistä parempaa suojelua

keliakiaa sairastavien tilanne ei tietenkään ole samanlainen kaikkien osalta mutta kyllä on olemassa ryhmiä joilla on tämän korvauksen lopettamisen jälkeen vaikeuksia noudattaa tätä ruokavaliota

vaikka suomessa jo todistajia suojellaankin monin eri keinoin erillistä kunnollista todistajansuojeluohjelmaa ei kuitenkaan ole ollut ja näin ollen nykylainsäädäntö ei välttämättä suojaa tarpeeksi kaikkein vakavimmilta todistajan henkeen ja terveyteen kohdistuvilta uhilta kuten edustaja tolvanen tuossa edellä kuvasi

käsitänkö nyt niin että olette hallituksen hallituspuolueen edustajana ajamassa esimerkiksi sitä että jatkossa keliakiaa sairastavien ruokakulut otettaisiin huomioon toimeentulotuessa

edustaja mustajärven tavoin haluaisin todeta että kukaan ei esittäisi väljyyttä kelpoisuusehtoihin esimerkiksi lääkärin sijaisuuteen

ajatteko siis nyt jatkossa toimeentulotukeen sellaista muutosta että nämä keliakian ruokakulut huomioidaan toimeentulotukimenoissa edustaja tolppanen

meillä on nykyäänkin lääkärien osalta niin että alan opiskelija voi olla sijaisena tietyn opiskelumäärän saavutettuaan mutta ei esimerkiksi kemian opiskelija

ei sellaiseen kukaan kovin kevyin perustein halua

minkä takia sosiaalityö olisi työtä jossa sijaisen koulutusalalla ei olisi merkitystä vaan ainoastaan sillä minkä tasoista se koulutus on

muistan viime kaudelta että perussuomalaiset useampaan kertaan hokivat sitä että työnteon pitää olla aina kannattavampaa kuin kotona oleminen

kyllä aivan yhtä lailla sosiaalityössä erityisesti vaativan sosiaalityön tekijälle vaikka lastensuojelussa sillä on iso merkitys mitä henkilö on opiskellut mikä koulutustausta on mikä on työkokemus ja osaaminen

heille on järjestettävä perheen huolenpitotehtävän tukemiseksi ja perheen toimintaedellytysten parantamiseksi välttämätön kotipalvelu jos palvelun järjestäminen on lapsen edun mukainen sopiva ja mahdollinen tukimuoto

vaikka kysymys on aiheellinen ja vakava aivan yhtä suuri kysymys on se että omaa henkeään suojellakseen henkilö ei uskalla todistaa rikollista vastaan oma henki ja kenkiään sue

todellisuudessa kuitenkin punomme koko ajan lisää verkkoja ja kannustinloukkuja joilla sitten ihmiset eivät sinne työelämään palaa ja tässä esityksessä on nyt yksi hyvä esimerkki sellaisesta

arvoisa puhemies

jos suojelun avulla voimme saada tuomittua nämä rikolliset on suojelu mahdollistettava

kotipalvelua annetaan muun muassa perhetilanteen synnytyksen tai muun syyn perusteella niille jotka tarvitsevat apua selviytyäkseen esimerkiksi lasten hoitoon ja kasvatukseen liittyvistä asioista

ideaalimaailmassahan puolisot ovat samantuloisia ja silloin esimerkiksi vanhempainvapaalle jäädessä mietitään sitä kumpi voi jäädä mutta näin ei ole tällä hetkelläkään vaan yleensä valitettavan usein mies on tulotasoltaan parempi kuin nainen

toivon että vihdoin ja viimein tämä vähättely sosiaalityön koulutustarpeesta loppuu

minusta tuntuu että olemme matkalla yhteiskuntaan jossa sinut määritellään jonkinlaiseksi asemasi uskontosi syntyperäsi ihonvärisi tai arvomaailmasi vuoksi

ja tämä esimerkiksi nyt tässäkin esityksessä johtaa siihen että pienituloisen puolison ei taloudellisesti ole kannattavaa palata takaisin töihin

sen takia on tarpeen että lakiin saadaan jonkunlaiset määritelmät mitä sosiaalialalle soveltuva korkeakoulututkinto käytännössä tarkoittaa

kuitenkin esimerkiksi imatralla kaupunki on saanut laskettua lastensuojelun kustannuksia lähes miljoonalla panostamalla merkittävästi juuri perheiden kotipalveluun

löydämme vihollisleirien ansiosta asiasta kuin asiasta nopeasti syypäät muista kuin itsestämme

muutamat edelläkävijät suomessa ovat uskaltaneet jo näyttää ettei varhaisen puuttumisen tärkeys ole vain meidän sosiaalitätien sanahelinää

arvoisa puhemies

rattijuopumus on aina tuomittavaa

ymmärrän siis lähtökohtaisesti erittäin hyvin tämän kansalaisaloitteen tarkoituksen ja tavoitteen vähentää rattijuopumustapauksia rangaistuksia koventamalla

rattijuopumuksen seurauksena tapahtunut onnettomuus on aina suuri tragedia rattijuopon mahdolliseksi uhriksi joutuneelle perheelle ja läheisille mutta se jättää myös ikuiset arvet rattijuopumukseen syyllistyneelle

on siis mietittävä toimiiko rangaistuksen koventaminen riittävänä pelotteena vai olisiko tähän kenties muita parempia keinoja varsinkin kun aiempi rattijuopumustuomio ei aina estä kuskia menemästä uudelleen humalassa auton rattiin

telakka on kuitenkin meriteollisuuden sydän ja ilman niitä telakan tilauksia meillä on suuri vaara että se muu osaaminen myöskin katoaa pois maasta

tiedämme myös sen että esimerkiksi yhdysvalloissa annetaan rikoksista erittäin kovia tuomioita mutta kuten kaikki hyvin tietävät käytäntö ei ole tehnyt amerikasta rikoksetonta yhteiskuntaa

vaikka telakoiden tilauskanta tällä hetkellä on huono tämä arktinen alue tuo kuitenkin valoa tulevaisuuteen

kiinan kanadan ja norjan lisäksi venäjä hamuaa myös alueelle totta kai ja tarvitsee lisää aluskantaa

jos nyt sitten mietimme että helsinki hyötyy varmasti tästä tilauksesta turku rakentaa tulevaisuudessa risteilijöitä millä telakalla näitä venäjän ulkopuolelta tulevia tilauksia jatkossa suomessa tehdään

minä voin vielä jollain tavalla ymmärtää salissa olevien kansanedustajien puheenvuoroja siitä että on tehtävä säästöjä ja tämä on yksi säästökohde

mutta minä en voi ymmärtää sellaista jollain tavalla jopa ylimielisyyttä joka edustaja tolppasen puheenvuorosta jotenkin kuvastui

se ei ole harkinnanvaraisen toimeentulotuen asia joka on kertaluontoinen tuki johonkin esimerkiksi vaikka vuokrarästeihin jolla pyritään perhettä auttamaan

arvoisa puhemies

toivon että kun asiasta noin paljon nyt puhuitte niin ottaisitte siitä selvää ja sitten vaikuttaisitte siihen että asia myöskin näin olisi että ne ihmiset jotka ovat kaikista heikoimmassa asemassa ja joille se ruoan hinta on merkittävää tulisivat paremmin huomioitua

täälläkin on esille noussut lapsen etu ja oikeus ja kuulimme siitä useita asiantuntijoita

lopuksi on pakko sanoa että gluteenia on muussakin kuin leivässä

esimerkiksi lastensuojelun keskusliitto korostaa että tasa arvoinen avioliittolaki edistää lapsen oikeutta tasa arvoisuuteen

on aliarvioivaa puhua vain pullasta tai leivästä

niin ei voi tapahtua ihonvärin ei sukupuolen ei uskonnon ei poliittisen arvomaailman eikä sukupuolisen suuntautuneisuuden mukaan

siksi kannatan edustaja toivolan tekemää vastalause esitystä

arvoisa puhemies

lapsen edun mukaista on löytää ratkaisut huoltajuuskiistoihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja follo malli onkin oiva esimerkki tällaisesta ehkäisevästä ja riittävän varhaisen vaiheen toiminnasta

me kaikki tiedämme että erityisesti lasten huoltajuusriitojen osalta oikeudenkäynnin huonoja puolia ovat yleensä riitojen pitkittyminen ulkopuolisten mukaantulo asiaan ja pitkään jatkuva akuutti riitatilanne jossa kaikki asiat ovat avoinna ja joka ei ole lapsen edun mukainen

mihin muuhun sovittelua voitaisiin vielä jatkossa käyttää erityisesti näissä riita asioissa jotta oikeudenkäynnin resursseja voitaisiin tehostaa

pikavippitoiminnan laillisuus hämmästyttää sillä kyse on samanlaisesta toiminnasta jota vanhaan aikaan tehtiin pimeillä kujilla ja silloin se tiedettiin monin tavoin hämärähommaksi

lainan takaisinmaksukykyä siis harvoin on ja täten meidän täytyisi muistaa että jos todella haluamme vaikuttaa näitten ihmisten asemaan poistamalla työttömyyttä ja köyhyyttä voimme kaikista parhaiten poistaa myös pikavippejä

täällä oikeastaan edustaja niikko ja edustaja mäkisalo ropponen puhuivat samasta kolikosta mutta kolikon toisista puolista

on aivan totta että me tarvitsemme niitä mekanismeja joilla voimme turvata asumista niiden henkilöiden kohdalla jotka tilapäisesti ovat tällaisen arjenhallinnan ja tuen tarpeessa

täytyy kuitenkin miettiä että tässä on myös tapa nähdä näitten kriisiytyneiden ihmisten tulevaisuus

minä ainakin itse uskon muutokseen ja uskon siihen että aina tilanne ei ole sellainen että se on pysyväisluontoinen järjestely

meidän tulee siis löytää näitä työkaluja työntekijöille jotka voivat auttaa ihmisiä tilanteissa joissa he apua tarvitsevat mutta se ei saa poissulkea jokaisen ihmisen itsemääräämisoikeutta

tämän hallituksen yksi harha ja erityisesti sosialidemokraattien piiristä on se että tänäänkin tässä keskustelussa on väitetty miten tämä hallitus on osoittanut perusturvaan määrärahoja tällä vaalikaudella

se asenne ja etten sanoisi valuvika siinä ajattelussa joka sosialidemokraattisella puolueella tässä asiassa on ja tässä aihepiirissä on löytyy tästäkin hallituksen esityksestä

se epäsuhta joka tässä koko kuviossa on on tätä kokoluokkaa tässä asiassa kun sosialidemokraatit puhuvat perusturvasta ja tällä vaalikaudella tehdyistä muutoksista

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

olisin halunnut vielä lisätä tähän sen että kaikki passivoivat toimet ovat sellaisia joita meidän tulisi välttää

jokaisessa voisiko sanoa tällaisessa tilanteessa missä asetamme rajoituksia tai teemme jotain henkilön omasta puolesta nekin toimet tulisi aina tehdä niin että tavoitteena olisi aktivoida ihminen itse huolehtimaan itsestään ja omista asioistaan

sen vuoksi näenkin että ensisijaisten toimenpiteiden tulee olla vuokranantajan suhteen sopimukset rästivuokran maksusta johon sitten voi liittyä esimerkiksi se että vuokranantajan kanssa sovitaan että jatkossa asumistuki tulee suoraan vuokranantajan tilille ja nämä rästivuokrat maksetaan näin ja näin erissä

se on silloin sitä että ihminen itse aktivoituu ottamaan vastuuta omasta elämästään

tämä laki riita asioiden sovittelusta tuomioistuimissa lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskien on kannatettava lakiesitys

tuomioistuimeen päätyykin vaikein osa huoltokiistoista

tämä esitys lasten kanssa työskentelevien rikosrekisteritaustan selvittämisestä on erittäin tärkeä laki noin yleensä

oikeusrekisterikeskus on nyt todennut tulleensa ylityöllistyneeksi kun näitä rikosrekisterejä on lähdetty pyytämään

tätä tilannetta pahentaa vielä oikeusprosessi jossa vanhemmat ovat napit vastakkain etsien toinen toisistaan syytä kykenemättömyyteen huolehtia lapsesta

on hyvä että tuomioistuimessa on ymmärretty että nämä riidat eivät pääty tuomioistuimen päätökselläkään vaan katkeruus jää elämään riidan hävinneeseen vanhempaan

sen sijaan että nyt maksua peritään kansalaisilta olisin toivonut että olisimme voineet edes selvittää sitä mahdollisuutta että henkilölle voitaisiin perustaa jonkunlainen sähköinen tili jota kautta hän sitten voisi työtä vastaanottaessaan osoittaa tämän rikosrekisteriotteensa

kun katkeruus elää vanhemmassa ja riita jättää pahat jäljet vanhempien keskinäisiin suhteisiin tuntee lapsi sen väistämättä myös omassa elämässään pahan olon aiheuttajana

ehkä me tällaisella tilillä pystyisimme myös pitämään nämä rikosrekisteriotteet mahdollisimman ajantasaisina

meillä on olemassa jo pankissa esimerkiksi pankkitilit on sähköistetty monta tärkeää asiaa joita ehkä aikaisemmin on pidetty täysin mahdottomina

tällöin me olisimme välttyneet siltä että ne henkilöt jotka työnsä takia tarvitsevat tätä rikosrekisteriotetta siitä joutuisivat maksamaan